muita päätöksiä ei tule tehdä ennen kuin hoidon huippulaadusta ja saatavuudesta sairaanhoitopiireissä on sataprosenttinen varmuus

reumapotilaita ei saa jäädä heitteille heikolle hoidolle

hallitus on päätöksellään hoitovastuunsa ulkoistanut

oikeudenmukaista olisi puolestaan säätää välittömästi laki missä potilaalle taataan oikeus itse valita hoitopaikkansa sairaanhoitopiirien monopoliaseman sijasta

ilman lisärahoitusta hoitopalvelut tulevat rajusti heikkenemään tulevina vuosina

perussuomalaiset seisovat yhteisrintamassa reumaa sairastavien kanssa reuman hoidon ja rahoituksen turvaamiseksi reumasairaalassa ja koko suomessa

räsäsen esitystä perustelluksi päiväjärjestykseen

autot

ministeri risikko ja tuottajan kanssa ennen kuin hän ottaa kuivuu

valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksiin koskien kiinteistöverolain varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muutoksesta

autoverolla on useita haittavaikutuksia

on hyvin tarkoituksenmukaista että verotustietojen julkisuus ja salassapitovelvoitteita muutetaan siten että verohallinto voi antaa kunnan viranomaisille kattavat tiedot kiinteistöistä ja niiden verotuksen perusteista

nyt esitetyn erittäin tiukan veroa laskevan rajan alla ei ole riittävästi vaihtoehtoja esimerkiksi lapsiperheiden tarpeisiin

erityisesti pienituloisten kannalta olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää kiinteistövero osaksi ennakkoperintää jolloin se kertyisi nykyistä tasaisemmin ja ennakoitavammin

lisärasitus autoa kohden on kohtuuttoman suuri

tätä koskeva lakimuutos olisi ollut tarpeen toteuttaa jo tämän lakipaketin yhteydessä arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kansantuote on kaksinkertaistunut samaan aikaan eli rikas on rikastunut köyhä on kurjistunut

maan hallitus leikkaa kuitenkin toimikautensa aikana sosiaali ja terveys ja koulutuspalveluja todella reippaasti

tätä epäoikeudenmukaisuutta perussuomalaiset eivät voi hyväksyä

mitä siitä jää käteen

kristillisten edustaja on vielä paikalla sentään toivottavasti vielä äänestää tätä hallituksen esitystä vastaan sillä tämä esitys panee eläkeläiset polvilleen

arvoisa puhemies

hallituksen toimet työllisyyden parantamiseksi ovat olleet onnettomia ja onnettomiksi jäävät

hallitus haluaa edelleen lisätä tuloeroja ja köyhien määrää yli miljoonaan ihmiseen välillisiä veroja korottamalla sekä pakottamalla kunnat verojen korotuksiin

yhteisvastuu muiden maiden veloista ja nimenomaan konkurssikypsien huonosti talouttaan hoitaneiden maiden veloista on tuhon tie

miksi hallitusohjelmasta puuttuu kymmeniätuhansia ihmisiä työllistävä työllisyysohjelma

tällä päätöksellä eläkeyhtiöt lihovat ja eläkeläiset kurjistuvat ja kaikista pahiten pelkän takuueläkkeen varassa olevat

miksi hallitus aikoo lisätä edelleen köyhyyttä ja tuloeroja

aselain valmistelun taso on ollut ala arvoista

taloudelliset riskimme ovat siis monikymmenkertaistuneet parissa vuodessa

eduskunnan eri valiokunnat ja lukemattomat asiantuntijat ovat joutuneet tekemään kymmenittäin perusteltuja korjausesityksiä juridisesti ja asiallisesti heikkoon lakipohjaan

miksi hallitus on jälleen siirtänyt lainvalmistelun eduskunnalle vaikka valmisteluvastuu kuuluu asianomaiselle ministeriölle

terveydenhoidon tietojärjestelmien vakavat ongelmat heikentävät potilasturvallisuutta ja hoitoa sekä vähentävät itse potilastyöhön tarkoitettuja muutenkin riittämättömiä voimavaroja

lakiesitys ei poista yhteiskunnassa olevia väkivaltaan johtavia ongelmia kuten ihmisten sosiaali terveys ja päihdeongelmia sekä laitonta asekauppaa

hallituksen ja asianomaisen ministerin onkin selvitettävä miksi terveydenhuollon tietojärjestelmät takkuavat miksi valviran eli sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston tietojärjestelmähankinnoissa ei ole noudatettu hankitalain säännöksiä

ei missään

vaalien jälkeen heti ensimmäisessä elintärkeässä asiassa vaalilupaukset on mätetty romukoppaan

tästä ministeri urpilainen mielestäni antoi toisenlaisen näkemyksen ja sen takia luen tämän kohdan vielä täältä artiklasta

aselakiesityksellä ei hoideta päihde ja mielenterveysongelmaisia

vain perussuomalaiset eivät petä

lähivuosina sijoittajavastuu ei toteudu kreikan eikä muidenkaan velkamaiden osalta

jos evmn jäsen laiminlyö pääoman maksun suorittamisen kaikille evmn jäsenille esitetään tarkistettu korotettu pääoman maksuvaatimus jotta voidaan varmistaa että evm saa kaiken tarvitsemansa maksetun pääoman

mitä ihmeen sijoittajavastuuta on se että vain keskustellaan vapaaehtoisista toimista sijoittajien kanssa niin kuin ohjelmasta luette

arvoisa puhemies

tulevalla hallituksella hyvät toverit sossut ja vassarit on nuttu nurin vielä useita kertoja sen lapioidessa veronmaksajiemme rahoja velkamaiden molokin kitaan ja sijoittajien kitaan

maan hallituksen myötävaikutuksella aletaan antaa jopa ennalta ehkäisevää tukea ostaa velkakirjoja myös jälkimarkkinoilta antaa suoraa lainoitusta rahoituslaitosten tukemiseen ja voidaan jopa toteuttaa hätätilamenettely kaikki ovat toimia joissa väärinkäytökset jopa korruptio ovat mahdollisia

juuri tämä joukko on todella merkittävän syrjäytymisuhan alla

arvoisa puhemies

miksi suomi ei vaatinut todellista sijoittajavastuuta portugali pakettiin ja tuleviin paketteihin

päätöksenteko on salaista henkilöstö nauttii oikeudellista koskemattomuutta

evmn omaisuus ja rahoitus on esitetyn artiklan mukaan vapautettava kaikenlaisista rajoituksista sääntelystä ja jopa tarkastuksista

heikko hallinto henkilö ja muiden voimavarojen vähäisyys on johtanut terveysongelmien pahenemiseen

päätös evmstä pysyvästä maailman tappiin asti tarkoitetusta evmstä on päätös kohti fiskaaliunionia eurobondeja ja liittovaltiota suomen itsemääräämisoikeuden kustannuksella

laiminlyönnit nuorten mielenterveyden hoidossa voivat olla kohtalokkaita nuorelle itselleen hänen lähiympäristölleen ja koko yhteiskunnalle

hätkähdyttävä on tieto mielenterveyskäyntien kasvusta

tarkastusvaliokunnan esittämät ongelmat on maan hallituksen otettava vakavasti huomioon ja käynnistettävä korjaavat toimet mahdollisimman pian

tarkastusvaliokunnan mietintö ei saa jäädä pölyyntymään hallituksen ö mappiin

kuten ryhmäpuheenvuorossani totesin ylikunnallisissa elimissä kuntayhtymissä ja yhteistoiminta alueilla on selvä demokratiavaje

kansalaiset eivät edes tiedä kuka niissä heidän palveluistaan oikein päättää

kuntien valtuustot eivät myöskään voi riittävästi vaikuttaa näiden ylikunnallisten elimien valintaan ja toimintaan

miten hallitus ja asianomainen ministeri aikovat turvata kansanvaltaisen päätöksenteon ylikunnallisissa elimissä

reumasairaalan potilaat kokevat olevansa heitteillä kun sairaala lopetetaan

onko tosiaan niin että leikkaamalla rahoitusta hallitus turvaa esimerkiksi ikääntymisen johdosta kasvavat hoitopalvelut

tämähän ei ole yllätys

käytännössä tämä merkitsee sitä että suomalainen ammattimies ja kokenut raksan jätkä täyttää työvoimatoimistossa päivärahahakemusta samaan aikaan kun veroja kiertämällä tai pimeällä ulkomaisella työvoimalla laitetaan uutta rakennusta pystyyn

ala arvoisella tiedotteella suorastaan harhautettiin kansalaisia

tiedotteessa hallitus kehui toimiaan viiden sivun verran ja vain muutamalla rivillä todettiin vain osa menoleikkauksista ja veronkorotuksista

hallitus on rajusti leikkaamassa kansalaisten peruspalveluja

talousrikollisuuden tutkintaan ja harmaan talouden rikosten oikeusprosessien käsittelyajan nopeuttamiseen on varattava nykyistä huomattavasti suuremmat henkilöstöresurssit

hallituksen teot keskittyvät etelän velkamaiden ja niitten pankkien tukemiseen ja veronmaksajien kurittamiseen arvoisa ben zyskowicz

täällä oleva keskustelu osoittaa että lakiesityksessä on vakavia puutteita

ensinnäkin on todettava että jo nykyiset lait tarjoavat kiireellisen sairaanhoidon kaikille sitä tarvitseville kansalaisuudesta riippumatta kuten muun muassa kuntaliitto lausunnossaan totesi

toiseksi

nyt terveydenhoitoa laajennettaisiin tavalla joka voi toteutuessaan lisätä tänne tulevien paperittomien henkilöiden määrää arvaamattomalla tavalla

perussuomalaiset tukevat lämpimästi rakennusliiton esitystä tunnistekorttiin liitettävästä veronumerosta ja esitämme tämän toteuttamiseksi pikaista lain ja asetuksen tekemistä

miksi myös suomi toimii eun perussopimuksen vastaisesti

perussuomalaiset tulevat esittämään vaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan tilaajavastuulain tarkistamista niin että sen soveltamisalue laajenee koskettamaan kaikkia alihankintaketjun toimijoita ja sanktioiden sitomista kokonaisurakkahintaan

eli laittomuus rehottaa myöskin tässä salissa